täällä on nostettu esille kokoomuksen ryhmäpuheenjohtajan edustaja orpon puheenvuorossa se että tässä niin kuin toivotaan että työpaikkoja syntyisi ja investointeja

minusta on tietysti toivetta hyvä pitää yllä ja sehän taitaa olla kokoomuksen iskulausekin mutta tosiasia kai lienee kuitenkin se että tänä päivänä yritysten osalta tarvittaisiin myös muita selkeästi parempia elementtejä joilla sitä kasvua saadaan aikaan ja myös kilpailukykyä ja tämän päivän keskustelussa on nostettu esille nämä yritysten rahoitusongelmat

monet yritykset joitten veturiyritys on alta kadonnut pois alihankkijayritykset ovat jäämässä tyhjän päälle ja tässä tilanteessa me tarvitsisimme kyllä myös selkeästi uusia lääkkeitä näitten yritysten jaloilleen nostamiseksi

sanoisin näin että ehkä kaikista hankalimmassa asemassa tänä päivänä ovat pienyritykset joilla on vähän vapaita pääomia ja tämähän näkyy myös konkurssitilastoissa

viimeiset konkurssitilastot osoittivat sen että konkurssien määrä on voimakkaassa kasvussa

tähän jos mihin hallituksen tulisi voimakkaasti tarttua ja lähteä rakentamaan suomea nousuun uusilla työpaikoilla jotka syntyvät pk yrityksiin

monesti ajatellaan niin että kulttuuri on pitkälti talkootyötä mutta haluan muistuttaa että se on tuonut myös pieniin maakuntiin paljon työtä ja otan esimerkiksi markku pölösen elokuvakylän pohjois karjalassa

se on todella työllistänyt paljon ja on hyvä esimerkki siitä että myös kulttuuriyrittäjyyttä tarvitaan ja se pärjää yhteiskunnassa

ja erittäin hienoa on minusta se että tässä on tämä puolustusvaliokunnan näkemys pontena otettu reserviläistoiminnan osalta myös tähän mietintöön ja se vie varmasti asiaa eteenpäin

talkootyö on kieltämättä hyvin merkittävässä roolissa ja hyvin monet kesätapahtumat muun muassa ilosaarirock perustuvat pelkästään talkootyön varaan ja tämäntapaista kulttuurityötä tarvitaan jatkossakin

avainkysymys minusta on se että me saamme tämän aserekisterin ajan tasalle ja sekin sisältyy tähän mietintöön

on tärkeätä se että myös pienissä kunnissa kulttuuria on tarjolla ja se on tässä selonteossa otettu huomioon se on sikäli erinomaisen hyvä asia

toisaalta myös ampumaratojen osalta totean sen että hyvin merkittävä määrä ampumaratoja on riistanhoitoyhdistysten vastuulla eikä sinne kunnan rahaa ole koskaan pyydetty lainkaan perustamisvaiheessakaan ja nehän toimivat varsin hyvin ja veromarkkoja siihen ei tarvita lainkaan

täällä on tämä kieliasia nostettu esille ja karjalan kielen osalta on päästy eteenpäin sikäli että itä suomen yliopistossa karjalan kielen osalle on professuuri saatu perustettua mutta toivoisin tietysti että karjalan kielen asema entisestään vahvistuisi

tällä hetkellä rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa tavallaan kaikesta eli omistaja

tämä lakimuutoshan lähti aikanaan liikkeelle keski euroopasta ja se lanseerattiin sitten tänne hyvänä lakina

en tiedä oliko se hyvä vai huono mutta näin nyt mennään eteenpäin

täytyy muistaa kuitenkin että syyt miksi näitä onnettomuuksia tapahtuu ovat moninaisia

tässä edellinen puhuja esitti lausumaa ja toi samalla julki että mikäli todetaan että tämä ei toimi pitää lakia muuttaa

minua harmittaa vähän tai aika paljonkin tänä päivänä se että tässä on metsästys ja ympäristöihmisten vastakkainasettelu koko ajan kasvanut

vähän ihmettelen tämmöisiä lausumia että hallituspuolueen edustaja ei ole sittenkään varma toimiiko tämä ja ehdottaa samalla että valmistaudutaan lakia muuttamaan

nyt täytyy kuitenkin muistaa että suomessa näyttää olevan runsaslumisia talvia ainakin keskemmällä suomea vielä tähänkin aikaan

lumikuormat ovat aika mittavia kosteusprosentit korkeita ja mitoitusohjeitten muutoksia on toki tehty varmaan ihan oikeaan suuntaan

minä haluan muistuttaa siitä että monet metsästysseurat monet riistanhoitoyhdistykset järjestävät nuorille semmoisia kursseja joissa on metsästystuntemusta luonnon tuntemusta kalastuksen opettelua ja luonnon monimuotoisuuden opetusta

haluan vähän kertoa miten tämä valvonta on tässä vuosien mittaan kehittynyt

se pystytäänkö lausumilla joitakin näitä kustannuksia pienentämään on minusta kyllä aika kaukaa haettu asia

aikaisemminhan me tiedämme sen viranomainen kävi tarkistamassa raudoitukset työmaalla ennen valua piti runkotarkastukset totesi siinä hyväksyi kattoristikot ja niin edelleen

nyt on muistettava että kun muututtiin kattorakenteissa hyvin paljolti teolliseen rakentamiseen niin onnettomuudet ovat oikeastaan vähän kasvaneet

toivoisin että myös luonnonsuojelupuolella nähtäisiin metsästysseurojen ja metsästyksen merkitys suomalaiselle luonnonhoidolle

tässä rakennushankkeeseen ryhtyvä valitsee pääsuunnittelijan ja pääsuunnittelija valitsee sitten kuka toteuttaa alasuunnittelut rakennesuunnittelun lvisn ja automaation ja näin se lähtee

tärkeätä on kuitenkin se että näitä onnettomuuksia ei tapahdu ja se tarkastamisvelvoite on varmaan paikallaan mutta onhan tämä aika byrokraattinen ja kallis järjestelmä jos näin on kuin on tähän valiokunnan tekstiin kirjoitettu

kun nyt meillä on käsittelyssä tämä riistanhoitomaksun lisääminen niin tämäkin raha olisi osaltaan auttanut siihen että riistanhoitoyhdistyksissä ja seuroissa olisi voitu panostaa entistä enempi tähän nuorisotyöhön

tämä on varmasti mennyt hieman siihen tilanteeseen että rakennushankkeeseen ryhtyvä eli käytännössä rakennuttaja on vastuussa kaikesta

kun me puhumme että nuoret syrjäytyvät niin tässä olisi ollut hyvä elementti hoitaa myös sitä sektoria

tähän sisältyy myös se että laissa ja asetuksissa on määräyksiä joissa edellytetään tietynlaisia huoltotoimenpiteitä erilaisille rakennuksille rakenteille vuosittain

se toteutetaanko ne on sitten ihan eri asia

monesti on niin että sen vuoksi että näitä huoltotoimenpiteitä ei vuosittain tehdä se huoltokirja on kyllä siellä jossakin taloyhtiön komerossa mutta sitä ei juurikaan ole avattu ne ongelmat tahtovat kasaantua sitten asioihin

olipa aika jytäkkä puhe

en minä nyt tarkoittanut että tarttis jyristä mutta paukkuja takana tulee

kysynkin onko ministeriössä harkittu tämmöistä projektia missä selvitettäisiin miten tyytyväisiä liittyjät ja liitetyt ovat koska kuten ministeri viittasi näitä yhdistymissopimuksia on tehty mutta kaikilta osin nyt ei niitä kuitenkaan noudateta

minun mielestäni tämän lain tarkoitusperät ovat varmasti ihan hyvät mutta keveämmälläkin menettelyllä tästä varmasti olisi selvinnyt

monessa kunnassa on kansanäänestys pidetty ja kansanäänestys on ollut sen kaltainen että kunnan enemmistö ei ole tukenut liitosta mutta se on siitä huolimatta valtuustossa tehty

minä ihmettelen hieman että tuolla ministeriössä virkamieskunnassa lähdettiin hakemaan tämmöistä erittäin raskasta mallia joka maksaa kohtuuttoman paljon

olisi tärkeätä kuitenkin selvittää nämä taustat

minusta on toisaalta ihan ymmärrettävää että sankelokin oli vähän huolissaan ennen kaikkea karjatilojen osalta sillä jos nämä maksut ovat siinä hintaluokassa mitä on nyt esitetty niin onhan se aika arvokasta kun tuo toimialan kannattavuus ei tänä päivänä kovin korkealla tasolla kaiken kaikkiaankaan ole

siinä tämäntapaiset tutkimukset ja selvitykset voisivat olla auttavana tekijänä

sen takia meidän ympäristövaliokuntaryhmä on päätynyt siihen että parempi esittää että lakiehdotus hylätään kuin että sitä tämmöisenään viedään eteenpäin ja sitten ruvetaan heti seuraavan hallituskauden alussa miettimään mitenkä tämä korjataan

arvoisa herra puhemies

on kuitenkin lähtökohta destian osalta sen kaltainen kun muistamme tilanteen kun destiaa perustettiin että silloin maarakennusyrityksissä arvioitiin että destian taseeseen olisi siirtynyt omaisuuseriä alihintaan

minä väitän että sitä on paljon enempi jos tahti ei muutu eikä se näytä muuttuvan ainakin siltä nyt näyttää tämä tilanne

tämä epäluottamus oli erittäin vahva ja nyt jos valtio luopuisi osastaan niin ainakin tämä epäluulo hälvenisi ja oltaisiin samalla lähtöviivalla

tämän vuoden talouspolitiikkaa on minun mielestäni hallinnut tämmöinen hapuilu niin hallituksen kuin ennen kaikkea valtiovarainministeriön osalta

minusta on tärkeätä se että on riittävästi yrittäjiä tarjoamaan jatkossakin tiehankkeita ja sitä kautta tämä kilpailu toimii mutta on erittäin tärkeätä myös se että valtiovalta ei millään tavalla sukset myös väärin tavallaan auta alan yrittäjiä että kilpailu vääristyisi ja uskon että näin myös jatkossa tapahtuu

se että tässä rahoittamisessa ovat kaikki tahot niin työnantaja työntekijä kuin valtiokin mukana tässä auttamisessa ja minusta se turvaa minusta sen että kaikki huomioidaan myös vähäosaiset

mutta sitten varsinaiseen lisätalousarvioon ja käsittelen tätä lähinnä maatalousjaoston eli maa ja metsätalousministeriön hallinnonalan osalta

minun mielestäni kaikkien vastuullisten tahojen pitäisi nyt ihan oikeasti ymmärtää mikä tämä talouden kokonaiskuva on ja ryhtyä toimenpiteisiin

kun taannoin kysyttiin eräässä tilaisuudessa erään pohjoiskarjalaisen kunnan edustajalta että miten usein siellä niitä poliisipartioita näkyy niin vastaus oli että olen yhden kerran kesällä nähnyt poliisipartion tässä kunnassa

mehän täällä suomessakin tällä hetkellä kilpailemme globaalisti koko ajan miten suomalaiset tuotteet pärjäävät kilpailussa

arvoisa herra puhemies

tässähän on selkeästi hyviä työllistämistä vahvistavia kohdentamisia tällä kertaa

niissä on työkustannukset merkittävässä roolissa ja jos avataan sitä tilannetta että työnantajille tulisi lisää maksurasitteita niin on riski että entistä vähemmän voimme työllistää suomalaisia

täytyy kuitenkin muistuttaa että teidän ollessanne hallituksessa ja taisi olla niin että oli opetusministeri mestarikoulutus lakkautettiin ja vastaavat mestarit jäivät vähän niin kuin sivuun koko työmaista

mutta sitten tämä poliisien tulo

ne ovat pieniä asioita sinänsä tärkeitä asioita mutta kyllä se tilanne vain on niin että jos me emme löydä joitakin uusia eväitä tähän yritystoimintaan niin aika vaikea on miettiä että tämä talous äkkiä lähtisi kasvuun

eikö meidän kaikkien tavoitteena kuitenkin ole se että pystyisimme työllistämään suomalaisia

minusta tämä hallituksen esitys on hyvin perusteltu ja kannatettava

on äärettömän tärkeää että siellä työmailla rakennettiinpa pientä tai isoa on joku henkilö jolla on kumikengät jalassa ja joka seuraa sitä varsinaista työn suorittamista eikä pelkästään tietokoneita näplää siellä työmaakopissa

se on ainut vaihtoehto

taseet alkavat olla syötyjä ja tilanne varmaan koko suomessa sitä kautta heikkenee vielä entisestään

aina sattuu ja sen takia on tärkeätä että on niitä mestareita ja insinöörejä jotka katsovat sitä työvaihetta

sinä aikana jonka täällä olin on tullut semmoinen kuva että on kovin poliittissävytteistä ollut tämä keskustelu ja ymmärrämme hyvin

täällä on ministeriön tiedotteessa kerrottu että tässä on kaksivaiheinen eteneminen ja toisessa vaiheessa myös ampumaratojen perustamista ja ylläpitoa tarkastellaan

kala riista ja porotalouden osalta tilanne on kestämätön koska petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta on laki ja siinä lähdetään siitä että ne korvataan täysimääräisesti

tässähän on taustalla hyvin selkeästi se että tämän asian toteuttaminen tehtiin liian nopealla aikataululla hätiköidysti ja valmistelu oli puutteellista

koskeeko tämä myös metsästysharrastuksessa käytettäviä ampumaratoja koska tälläkin hetkellä on erittäin suuria ongelmia sen takia että metsästäjät eivät pääse harjoittelemaan kun maakuntakaavoissa ollaan tiukentamassa tätä linjaa

ilmeisesti siihen sisältyy jotakin muuta mitä ette ole tässä kirjassa halunneet kertoa mutta ehkä me kuulemme sen tänään

eihän tässä kyllä mitään järkeä ole tässäkään esityksessä

minä uskon että valiokunnassa ketkä me siellä olimme kaikki olimme samaa mieltä että hieman liian kova vauhti ja tässä on iso riski että ne periaatteet jotka ovat aikaisemmin olleet valtiotyönantajalla osin murenevat

minun mielestäni olisi hyvä se lähtökohta että olisi tietty karenssiaika loma aikana joka olisi omavastuuta ja sitten jos se on pitkäkestoisempi niin luonnollisesti silloin se on tarpeellinen

tilanne on kestämätön

ei siellä ruotsissa ole tästä huutanut suureen ääneen kukaan ja kyllä ne krapulapäivät varmaan siinä sitten ihan oikeasti vähenisivät

varmaan työntekijäpuolta on kuunneltu jossakin määrin siellähän neuvottelukunta on tehnyt tätä perustyötä mutta kuten tuossa edustaja yrttiaho totesi niin yhtään työsopimustahan ei vielä ole tehty kun tämä asia on täällä

työttömyysturva on tärkeä asia mutta olisiko järkevää ottaa käyttöön tanskan malli jolloin se tuki olisi lyhytkestoisempi mutta hieman korkeampi

me olemme todenneet että jatkossa on kiinnitettävä huomiota petokorvausten kasvuun ja edellytämme että ministeriö huomioi syntyneen tilanteen

ensi vuoden alussa pitäisi olla kaikki toiminnassa

minä luulen että oltiinpa sitten poliittisesti asiasta mitä mieltä tahansa niin kaikki olemme varmaan huolissamme siitä tai ymmärrämme työntekijöitten huolen koska on enää kuukausi aikaa

herra puhemies

varmaan hallituksen esityksen tavoitteet ovat ihan hyviä ja tosiasia kai lienee kuitenkin se että kaikki ei ehkä mene maaliin niin kuin on ajateltu

mutta näin ei sitten tähän saatu tämän tapaista tekstiä mutta minä uskon että ministeriössä tämä tilanne huomioidaan ja pystytään arvioimaan mitä tässä on oikeasti tarkoitettu

käytännössähän he jatkavat vanhoina työntekijöinä mutta ehkä suurempi ongelma on sittenkin tämän tulevaisuuden kannalta se mitä sitten tämän suoja ajan jälkeen tapahtuu ja se että kun uusia työntekijöitä tulee tähän yritykseen niin siinä sitten taas työehdot ovat merkittävästi huonommat kuin siellä olevilla

on tietysti erittäin hyvä että kaupan ja asuntorakentamisen kilpailua edistetään tonttitarjontaa lisätään

se että kunnille tulee nyt velvoite on tietysti aika kova määräys kun tiedetään se että yleisesti puhutaan että kunnilla on kaavoitusmonopoli mutta kaikki tässä salissa tiedämme että sen kaavoituksen viimeisen sanan sanoo kuitenkin ely keskus ja kunnat ovat siinä heikoilla

se on erittäin merkittävä työllisyyden näkökulmasta ja ennen kaikkea tuo maaseudulle kaivattuja työpaikkoja

kun nyt tähän on kirjattu ympäripyöreästi että nimenomaan näitä vaikutusten arviointeja yvat ynnä muut selkeytetään en ehtinyt kyllä lukea niin pitkälle mitkä ovat ne konkreettiset toimenpiteet tämän selkeyttämisen osalta mutta tavoite on varmaan ihan hyvä

tässä ei kukaan yksityinen henkilö yhtään euroa tähän hommaan sijoita eikä ota minkäänlaista riskiä

tämä on täysin valtionyhtiö sataprosenttisesti

nämä ovat merkittäviä lukuja ja tässä on pelkästään infra mutta jos sitten lähdetään puhumaan siitä kunnallisteknisestä korjausvelasta joka on tuolla kaupungeissa ja kunnissa ja sen lisäksi tuolla talonrakentamisen puolella asunnoissa olevasta korjausvelasta niin kyllähän näitä töitä syntyisi kun vain yhdessä haettaisiin se rahoitusmalli jolla saamme nämä pyörät pyörimään

lähtökohtaisesti pitäisi päästä siihen että näistä kaavoista tämä valitusprosessi saataisiin nopeammaksi eikä jatkuvasti valiteta

pelkohan on olemassa ihan aidosti siinä että tämä yhtiö jossakin vaiheessa saatetaan myydä ulkolaisille yrityksille ja sen jälkeenhän tämä meno voi olla aika tavalla hurlumheitä

erittäin tärkeätä on nyt nimenomaan se että nuoren metsän hoitoon energiapuun korjuuseen ja haketukseen tätä rahaa voidaan ohjata koska siellä tämä kysyntä on kaikista vahvinta

ne kaavoitusprosessit kestävät kahdesta viiteen vuoteen

tämä vaikeuttaa kuntien maapolitiikkaa ihan oikeasti